tässä tilanteessa on mielestäni perusteltua pikaisesti puuttua perinteiseen opetuslupaopetukseen ajokorttikoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita tulee sitten tarkastella kokonaisuutena erikseen

tämän työn yhteydessä soveltuvat mielestäni laajemmin tarkasteltaviksi ja arvioitaviksi sekä kuljetuskoulutuksen kehittämistarpeet että niiden vaikutukset

käymme läpi myös mopo opetuksen uudistamista

käsiteltävänä olevaan hallitukseen esitykseen sisältyvä opetuslupauudistus poistaisi yhteisopetusvaatimuksen ja vaatimuksen mopon muutoskatsastuksesta

perustuslakivaliokunta on arvioinut ehdotettua sääntelyä ottaen huomioon myös julkisen vallan velvoitteen huolehtia työvoiman suojelusta ja todennut ettei sääntelyn voida katsoa rajoittuvan vain työ tai virkasuhteessa olevien henkilöiden työolojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen

arvoisa herra puhemies

mihin venäjä pyrkii

perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotuksen tavoite on hyväksyttävä ja yhteiskunnallisesti painava peruste ehdotetulle sääntelylle

miksi venäjä on muuttunut sotilaallisesti aktiiviseksi

näitä kysymyksiä pyörittelee moni suomalainen mielessään ehkä siksi ettei venäjä ole kertonut aikeistaan luotettavasti tai sitten sen teot ja puheet ovat olleet ristiriitaisia ihan maallikonkin silmin

säädöstemme täytyy kohdata käytännön arki mahdollisimman hyvin alasta riippumatta

meillä on yhteinen raja ja historia venäjän kanssa ja matkailu toistemme maihin ja tutustuminen on tervetullutta molemmin puolin

tämä hallituksen esitys on hyvä ja lisää yrittäjän valinnanmahdollisuuksia

on kuitenkin tärkeää pitää isänmaamme omana emmekä saisi sitä rahalla myydä

arvoisa herra puhemies

koulutus etenkin tyttöjen sivistäminen ja rokotukset ovat jo pitkään olleet parhaat ja tuloksellisimmat sekä kehittyvissä oloissa pysyviä muutoksia aikaansaavat edistyksen askeleet

päämäärän tavoittaminen ja populaation kasvun rajoittaminen vaatii edistyksellisiä päätöksiä myös vanhoillisilta ja sukupuolisen tasa arvon kiistäviltä uskonnollisilta johtajilta

tietoyhteiskuntakehitys on ja tulee olemaan tulevaisuudessa kansalaisten arjen sujuvuuden sekä yritysten ja yhteisöjen toimivuuden kannalta yhä tärkeämpää

koko ajan on kuitenkin tärkeää muistaa että sekä kuituteknologialla että mobiiliteknologialla on tilauksensa käyttäjien erilaisten käyttötarpeiden johdosta

ei raaka aineiden ei maanviljelysmaan eikä muunkaan lyhytnäköisen oman edun tavoittelun takia voi olla suvaittavaa että kehittymättömien maiden kansallisomaisuutta myydään ja kaapataan muiden maiden toimijoiden tai monikansallisten yhtiöiden toimesta

arvoisa puhemies

meidän ei tule haaskata voimavarojamme taisteluun voimia vastaan joita emme edes tunne

siksi on todella tärkeää että myös venäjän rajan läheisyydessä asuville henkilöille ja elinkeinoelämän toimijoille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet nopeisiin ja häiriöttömiin langattomiin laajakaistapalveluihin

toisaalta emme saa antautua kiristykseen

perussuomalaiset tuntuvat jatkavan tätä keskustelua samalla linjalla kuin keskustan tekemän kuntavälikysymyksen kohdalla

kaikki on kerrassaan pielessä

arvoisa herra puhemies

kyseessä oleva hallituksen esitys on osa harmaan talouden estämistalkoita siis osa hallituksen yhtä kärkihanketta harmaan talouden torjuntaa

kysymys keskustalle joka arvostelee hallituksen tekemien makeis alkoholi ja tupakkaverojen kohdalla niitä tasaverokehitykseksi ja esittää itse että yleistä kulutustavaroiden verotusta voitaisiin sitten korottaa

valvonnan parantaminen sekä liikennelupaehtojen kiristäminen kuljetuksen tilaajan vastuun lisääminen lakia noudattavan kuljetusyrittäjän valikoitumiseksi sekä liikennelupaviranomaisten osalta tehtävien tarkastusten lisääminen tasapainottavat ja oikeudenmukaistavat kaupallista tavarantoimittamista ja antavat siten rehelliselle yrittäjälle terveemmän toimintaympäristön

eikö se ole tasaveroa vai mitä se on

ja missä se keskustan vaihtoehto sitten on

maapallomme resurssit eivät riitä tyydyttämään ihmisten nykyistä kulutustasoa

arvoisa puhemies

planeetan rajalliset resurssit on otettava huomioon ja meidän on luotava uusia innovatiivisia toimintamalleja kestävän kehityksen edistämiseksi ja eriarvoistumiskehityksen suunnan muuttamiseksi

valiokunta otti lausunnossaan esille tarpeen arvioida vielä jatkossa olisivatko taajuusalueen muutoksesta aiheutuvat kustannukset korvattavissa osittain tai kokonaan luvanvaraisten mikrofonien käyttäjien osalta

ykssa vuosituhattavoitteiden jälkeiselle kaudelle neuvoteltavat ympäristön tilan vahvemmin huomioivat universaalit kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä askel tähän suuntaan

valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi selventävän momentin jolla tulli ja poliisiviranomaiset valvovat nimenomaisesti tilaajavastuun noudattamista

asia on relevantti myös muun muassa yhtyeiden liikuntatuntien vetäjien sekä koulujen ja oppilaitosten osalta tässä vain muutamia mainitakseni

haluaisin tässä yhteydessä jälleen kerran muistuttaa että uusia tehtäviä esitettäessä on erittäin tärkeää huolehtia myös valvovien viranomaisten resursseista jotta tehtäväksi annettu tulee hoidetuksi toivotulla tavalla tämä pienenä sivuhuomautuksena vaikka kokonaisvaltaisesti hallituksen esityk sen mukaisesti valvontavastuu lain noudattamisesta onkin toimivaltaisissa ely keskuksissa

olemme erikoisessa tilanteessa kuten tuossa edellä kuultiin että ensimmäistä kertaa ylen rahoituksesta on jouduttu jättämään valiokunnassa hylkäysehdotus hallituksen esitystä vastaan

huomattava syy on vasta viime kaudella parlamentaarisesti hyväksytty ylen rahoitusta ja sääntöjä koskeva laki ja sen henkeä vastaan toimiminen vähintäänkin

yleisradio oyn riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin

arvoisa herra puhemies

pelkona siis on että siirto kehyksiin vahingoittaa yleisradion rahoituksen riippumatonta asemaa huolimatta lupauksista kunnioittaa sitä

tarvitsemme riippumatonta koko suomen kattavaa julkista mediapalvelua joka on ollut yksi merkittävä syy lain tarpeelle ja sen muodolle

on vaikea uskoa todeksi että hallitus keskustalaisen pääministerin ja liikenneministerin johdolla on päättänyt lopettaa maakuntien suomen poikittaisjunaliikenteen lähes kokonaan

tämänkin johdosta on hyvä todeta ettei ylestä parlamentaarisesti sovitun lainvastaisen toiminnan paheksuminen tai vastustaminen siis tämä kyseessä oleva valtion televisio ja radiorahastosta annetun lain muuttamisen kritiikki ole muita medioita vastaan toimimista

arvoisa puhemies

eikö keskustasta löytynyt ketään puolustamaan tällaista aluepolitiikan alasajoa

lakivaliokunnassa toimin hallituksen edustajana ja pyrin toimimaan sen mukaisesti että asia etenee että tämä tärkeä asia etenee

kuten totesin suomi tarvitsee monipuolista mediatarjontaa jotka tukevat toinen toistaan

jos opposition esitys valmisteluvaiheessa olisi mennyt läpi se olisi tiennyt ajankulua eteenpäin se olisi tiennyt lisävalmisteluja

mitä se tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaisuudelle maakuntien ja kaupunkien vetovoimalle ja saavutettavuudelle

suomalaisten täytyy voida luottaa että lait joista on parlamentaarisesti sovittu pitävät eikä hallituksista riippuvainen yksipuolinen sanelu ole malli jolla suomessa toimitaan kuten nyt on käymässä

valiokunnassa lakivaliokunnan jäseninä painotimme jatkovalmistelun tärkeyttä

minusta on parempi että jotain tapahtuu ja lakia jatkovalmistellaan toivotunlaiseksi silloin kun jo jotain tapahtuu kuin jättää asia nyt pöydälle jatkovalmisteluihin esittelypuheenvuoron välinen puhelu ennustaa heikkilä koska poissaolot edustaa tolvanen kivelä kopn

te hallituksessa sorvasitte autoveron alennuspäätöksen ja ajoneuvoveron korotuspäätöksen ja siten tämän joukkoliikennepalveluiden kurjistamispäätöksen

ne iskevät kyllä nyt ihmisryhmään jossa olisi pitänyt yhteiskunnalliset vaikutukset kammata paljon tarkemmin myös tasa arvon kannalta

miksi ostoliikennepäätökseen ei annettu alueiden tai kuntien vaikuttaa

kilpailu on hyvä asia mutta millä ehdoin millä valmistelulla ja millä aikataululla

muutamaa ensimmäistä tuntia kuunnellessani totesin että meillä aikuisilla on kova huoli muun muassa koulukiusaamisesta ja siitä kuinka sitä suomessa on niin valtavasti nykyisellään ja kun olen tätä keskustelua kuullut niin olen todennut että esimerkki kasvattaa ja sen vuoksi ehkä meidän aikuisten tai kansanedustajienkin tulisi opetella tätä toisten kunnioittamista ja toisten huolen kunnioittamista

arvoisa puhemies

keski suomen liitto pitää esitystä liikenteen ostojen lopettamisesta hätiköitynä perustelemattomana ja suppeaan liiketaloudelliseen ajatteluun pohjautuvana

valitettavasti savonlinnan opettajankoulutuksen lakkautus on hyvä vaikkakin surullinen esimerkki siitä kuinka ihminen ja alueet unohtuvat kun tehokkuutta ja tuottavuutta haetaan

pohjois karjalan liitto on sanonut

junayhteyksien lakkauttamisen perusteena ei voi olla yksinomaan hallitusohjelman säästötavoite

ratainfrastruktuurista saadaan paras yhteiskunnallinen ja ilmastopoliittinen kokonaishyöty silloin kun raiteilla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat

tällaista aluepolitiikkaa ihmiset eivät vaaleissa hakeneet ja on surullista että täällä ministeri sanni grahn laasonenkin totesi ettei edes halua puuttua yliopiston autonomiaan tällaisessa asiassa jossa nimenomaan hallituksella olisi ollut mahdollisuus vaikuttaa

henkilöliikenteen uudet järjestelyt tulisi ähtärin mukaan ajoittaa aikaisintaan hetkeen jolloin henkilöliikenne avataan kilpailulle

arvoisa rouva puhemies

edellä lausuttuun viitaten rouva ministeri hyvät hallituspuolueiden kansanedustajat tiedättekö te mitä olette tekemässä

tämäkin uudisesitys sai keskustalta sekä perussuomalaisilta saman vastaanoton kuin kaikki muutkin tähän mennessä tuodut esitykset

olette ottaneet ei puolueen roolin tyrmäten jokaisen hallituksen uudisesityksen

onko kyse epäkunnioituksesta vai halveksumisesta asianosaisia asiantuntijoita kohtaan

tämä hallituksen esitys on mitä parhain esimerkki siitä että lait ovat ihmisten tekemiä ja ihmiset niitä myös muuttavat

vuodenvaihteessa voimaan astunut edellisen hallituksen valmistelema ajokorttiuudistus on todettu epäonnistuneeksi erityisesti siltä osin että näin luotiin meille euroopan kallein ajo opetus

haluankin kiittää nykyistä ministeri kyllöstä rivakasta reagoinnista lain korjaamiseksi ja siten kustannuksiin vaikuttamisesta

kysyisin ministeriltä että kun nykyisen mopoajokortin autokoulussa hankkineet nuoret ymmärtävät jo suuresti liikenteestä ja liikennesäännöistä voisiko harkita että tämä kokemuksellinen hyöty voitaisiin kompensoida ajokorttiopetuksessa kenties myös rahallisesti

keskusta on kautta aikojen edustaja kalmarin tapaan korostanut ainutkertaista rooliaan aluepolitiikan tekijänä

olisi kai silloinkin voitu kuten nytkin

tämä näkyy erityisesti kaikkien liikennepoliittiseen selontekoon nostettujen hankkeiden toteuttamisessa

senpä vuoksi nyt esitetyllä autoverolain muutoksella pyritään ohjaamaan ja kannustamaan kuluttajaa ympäristöystävällisempiin valintoihin

erityisesti keskusta on oppositiossa ollessaan pyrkinyt tässäkin asiassa lietsomaan alueille huolta ja pelkoa ettei alueille suunniteltuja hankkeita tultaisi toteuttamaan

ei linjaus siis ihan pielessä ole